kansainvälisesti vertailtuna tämä meidän varhaiskasvatusjärjestelmämme myös näiden valitettavien leikkausten jälkeen kestää kaiken vertailun ja voimme olla siitä ylpeitä miehiä ja sitten mennään tosiaan puhujalista on tässä vaiheessa ja edustaja kiuru

lisäksi suomea on uudistettu sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksella kuntarakenteen uudistamisella kasvu ja työllisyyssopimuksella ja kasvupaketilla

tosin te mittaatte onnistumista ammatillisessa koulutuksessa edustaja gustafsson vanhanaikaisilla mittareilla mittaamalla lähiopetusta kun kaikki kehityssuunnat näyttävät sen että osaaminen ratkaisee eikö niin

lähtökohta opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen ammattikorkeakouluopiskelijoille on haasteellinen kun tiedossa ei ole kuinka moni opiskelija ihan todella loppuviimein sen maksun maksaa kun tosipaikka tulee

yksi keinoista on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista koska sellainen oppilaitosmuotoinen oppiminen ei ihan kaikille nuorille niin hyvin sovi

kokeilun myötä on myös erinomainen mahdollisuus arvioida aidosti yths järjestelmän vaikuttavuutta että me täällä eduskunnassa todella luomme sellaisia järjestelmiä jotka opiskelijoiden hyvinvointia lisäävät

kokoomuksen eduskuntaryhmän arvovalinta on että haluamme jättää suomen seuraaville sukupolville parempana niin että talous on kestävällä pohjalla

näiden kaikkien sanojen jälkeen ja odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua haluan kuitenkin sanoa sen että erittäin mielelläni kirjaan ylös tämän keskustelun aikana kehittämisehdotuksia ehdotuksia uudistuksista ja reformeista joita voimme toteuttaa

mutta pelkästään koulutusleikkausten kritisoiminen ei ole hyvä tie silloin tarvitsee esittää myöskin se vaihtoehto mistä vastaavasti löydätte ne rahat velkaantumisen pysäyttämiseksi

päätös lapsilisään kohdistuvasta leikkauksesta oli varmasti kehysriihen vaikein

toisin kuin on annettu ymmärtää tässäkin keskustelussa tämä leikkaus on toteutettu siten että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden tilannetta se ei heikennä

yksinhuoltajakorotukset säilyvät ennallaan ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville eli näille toimeentulotuen piirissä oleville perheille tämä leikkaus korvautuu toimeentulotuen kautta

on vastustettu muun muassa lapsilisien perusturvaetuuksien ansioturvan kehitysyhteistyön perusväylänpidon maatalouden yliopistojen tutkimusmäärärahojen taiteen ja kulttuurin perusopetuksen työvoimapalvelujen sairausvakuutuksen lääkekorvausten unohdinko jonkun

leikkauksia

meillä on kansainvälisesti vertailtuna kattavat perhe etuudet kaikista puutteistaankin huolimatta laadukas terveydenhuolto maailman paras peruskoulujärjestelmä maksuton koulutus ihan kaikkein korkeimmalle asteelle saakka ja päiväkodit joissa työskentelevät kasvatuksen ammattilaiset jotka tänään lähettivät tekstiviestin että lapsi on ollut virpomassa

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa turvata hyvinvointiyhteiskunnan laadukkaat palvelut ja siitä syystä joudumme nyt tekemään kipeitä päätöksiä

suomalainen hyvinvointivaltio on rakennettu sillä ajatuksella että se antaisi kaikille lapsille ja nuorille kotitaustasta riippumatta mahdollisuuden ponnistaa elämään ja saada hyvät lähtökohdat

kun talous on tasapainossa pystymme pitämään huolta neuvolajärjestelmästä varhaiskasvatuksesta peruskoulusta kouluterveydenhuollosta terveyskeskuksista ja kaikista näistä arvokkaista palveluistamme

kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää pääministeri kataista ja hallitusta vastuullisuudesta ja kyvystä neuvotella vaikeita ratkaisuja vaikeina aikoina

hienoa että on aikaa ja mahdollisuuksia käydä tämmöistä ajankohtaiskeskustelua ja saada niitä signaaleja ja viestejä sitten tähän meidän työhömme myöskin

täällä nousi esiin useissa puheenvuoroissa tämä lupaprosessien vauhdittamistyö ja myöskin se byrokratia mihin maataloudessa paljon törmätään

kun on kysytty paljon tekojen perään niin tänään valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen eduskunnalle ympäristönsuojelulain toisesta vaiheesta eli ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus etenee

tätä työtä on tehty vahvasti sillä asenteella että tämä uudistus tehdään ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä

itse asiassa tällä että me vauhditamme näitä lupaprosesseja on positiivisia vaikutuksia ympäristön kannalta sitä kautta että kun saamme lupaprosesseihin vauhtia niin myös ympäristön kannalta tärkeät hankkeet kuten uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet uusi ympäristöteknologia ja niin edelleen etenevät myöskin näissä lupaprosesseissa sujuvammin ja sitä kautta saamme positiivisia ympäristövaikutuksia

viranomaisten voimavaroja voidaan silloin kohdistaa ympäristön ja sen pilaantumisen ehkäisemisen kannalta olennaisiin toimintoihin ja niihin tilanteisiin joissa vaaditaan enemmän harkintaa

ensimmäinen on se että maa ainesluvan ja ympäristöluvan menettelyt yhdistyvät mikä pudottaa pois yhden lupavaiheen ja sen lisäksi myös yhden valituskierroksen mikä on selkeä kevennys

erityisesti maatiloilla tiedetään hyvin se miten kuormittava byrokratiaprosessi se on kun tiettyjen määrävuosien jälkeen pitää uudelleen aina hakea sitä lupaa vaikka toiminnassa ei olisi tapahtunut mitään muutosta

tällaisista rutiininomaisista tarkastuksista nyt luovumme

painopistettä tietenkin siinä valvonnan puolella tarvitaan koska toisaalta siellä valvova viranomainen voi puuttua toimintaan jos katsoo että on syytä ympäristölupaa tarkistaa

kolmantena asiana tämä eläinsuojien ympäristölupamenettelyn keveneminen nostamalla eläinsuojien luvanvaraisuuskynnyksiä

sen lisäksi että tämä muutos tapahtuu ja toteutuu tulossa on sikäli kuin eduskunta toivottavasti tämän lain hyväksyy se että ympäristönsuojeluasetukseen tehdään toimivaltarajojen nostamista koskevat muutokset jolla sitten saamme purettua aluehallintovirastojen luparuuhkaa sitä kautta että saamme toivottavasti siirrettyä lupakäsittelyjä kuntiin lähemmäs sitä maatilaa

tuli vähän pitkästi puhuttua mutta näistä olen erittäin iloinen ja ylpeä ja kertokaa myöskin eteenpäin näistä suunnitelluista muutoksista

arvoisa puhemies

opintotukijärjestelmää uudistettaessa olisi hyvä etsiä erityisesti just sellaista mallia joka kannustaisi siihen että erityisesti siellä opintojen alussa pääsisi opiskelemaan mahdollisimman täysipainoisesti täysipäiväisesti ja saisi sitten ne opinnot vauhtiin ja pitkälle ja sen jälkeen tulee kysymykseen se että voisi sitten saada jo oman alankin töitä kun siitä omasta alasta on jo olemassa niitä opintoja ja taustaa

tähän tietysti tarvitaan sitten myös niitä työnantajia jotka taloudellisesti tiukoista tilanteista huolimatta panostaisivat esimerkiksi kesätyöntekijöiden rekrytointiin ja haluavat sitä hyvää työvoimaa saada jo siihen yritykseen kiinnittymään mahdollisesti ennen valmistumistakin

arvoisa puhemies

sdp ja vihreät korjatkaa jos olen väärässä mutta ilmeisesti tämän keskustelun perusteella opposition vastustamien asioiden listalle voidaan lisätä myöskin yliopistoyhteisön ja tiedeyhteisön autonomia

tänään huomasin että suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja lausui hyviä sanoja työmarkkinajärjestöjen roolista tässä keskustelussa

hallitus noudattaa yliopistolakia ja hallitus noudattaa perustuslakia hallitus kunnioittaa siinä määriteltyä yliopistojen autonomiaa

savonlinnalle opettajankoulutuksen loppuminen on tietysti aluetaloudellisesti raskas isku ja hallitus on valmistautunut tukemaan savonlinnaa tässä raskaalla hetkellä

ja tämä on minunkin mielestäni ollut viimeaikaisessa keskustelussa leimallista että kovasti puhutaan siitä että alkupäästä ja keskeltä ja näin mutta loppupäässä ne toimenpiteet ovat kyllä nyt viime aikoina näyttäytyneet hyvin vaikeilta saada aikaan ja painetta loisin nimenomaan myöskin sinne päähän

muun muassa olemme valmiita keskustelemaan siitä miten savonlinnassa olevaa kuitulaboratoriota voitaisiin vahvistaa ja tuoda sinne uutta tutkimusta joka tukee myöskin alueen elinkeinoelämää samoin ammattikorkeakouluja voidaan siellä alueella vahvistaa

on välttämätöntä että tässä tilanteessa kun opiskelijoita tarvitaan kestävyysvajeen paikkaamiseen huoltosuhteen kehityksen myötä opiskelijoille on tarjolla jossain vaiheessa myöskin joitakin porkkanoita eikä

tässä itä suomen yliopiston ratkaisussa ei ole kysymys niinkään koulutukseen kohdistuvista leikkauksista vaan siitä tavoitteesta että itä suomen yliopistoon voidaan rakentaa vahvempi opettajankoulutus tuomalla ne toiminnot yhteen joensuun kampukselle jolloin opiskelijoilla on myös laajemmat mahdollisuudet esimerkiksi opiskella monitieteellisesti erilaisia aineita omissa kokonaisuuksissaan ja voidaan vahvistaa myöskin tutkimusta sillä alueella

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään pelkästään keppiä

tämä keskustelu on ollut erittäin rohkaisevaa näihin normitalkoisiin ja sääntelyn purkamiseen liittyen mikä henkilökohtaisestikin on erittäin läheinen teema

itse ajattelen että sääntelyn purkamisessa on kyse myös pitkälti vapaudesta ja siitä että luotetaan ihmiseen ja siihen ettei kaikesta tarvitse päättää ihmisten puolesta vaan he osaavat tehdä myös omaa arkeaan ja ympäristöään koskevia päätöksiä

ylisääntely ja turhista asioista säätäminen lannistaa passivoi ja estää myös uuden syntymisen suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen

on selvää että me sääntelyä tarvitsemme ja se on aivan selvä asia jo moniin edellä mainittuihin asioihin liittyen kuten on mainittu vaikka ympäristö tai ihmisten suojeleminen työsuojelu ja niin edelleen

mutta sitten taas mahdollisuuksien puolesta omalta sektoriltani opetus ja kulttuuriministeriöstä meillä on hallituksen ohjelmassa esimerkiksi koulutusviennin esteiden purkaminen jolla nimenomaan pyritään siihen että suomalaista koulutusta voidaan viedä maailmalle ja lisätä kansainvälisyyttä sitä kautta

samoin toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi keventää sääntelyä ja purkaa päällekkäistä tekemistä ja tämä on siellä kentällä otettu erittäin hyvin vastaan ja tervetulleena pidetty

vaikkapa liikuntajärjestöt ovat toivoneet vuosia että voisivat toimia joustavammin esimerkiksi koulujen liikuntatiloissa koulujen iltapäivissä

ja tällä hetkellä käytännöt kunnissa ja ehkä sellaiset pelot ja sääntely sen estävät monissa kunnissa niin että ei ole haluttu lähteä sitä mahdollisuutta tarjoamaan

haluan noista kirjastoista vielä sanoa että pidän niitä itsekin meidän suomalaisen hyvinvointiyhteiskuntamme ehdottomina helminä ja haluan tehdä paljon töitä suomalaisten kirjastojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi

ne ovat jo nyt valmiiksi hyvin kunnallisessa päätöksenteossa eli kunnissa jo nyt päätetään kirjastopalveluista päätetään liikunta ja vapaa ajan palveluista ja onni on se että meillä on viisaita kuntapäättäjiä suomessa jotka ovat näihin myöskin halunneet panostaa

mutta jos ihan vakavasti puhutaan niin kuulimme hetki sitten pääministerin analyysin euroopan tilanteen vakavuudesta myöskin suomalaisten kannalta

kukaan ei voi tässä tilanteessa tietää täysin varmaksi mitä tulee tapahtumaan huomenna tai kreikan vaaleissa sunnuntaina tai sitä seuraavalla viikolla

mutta meille ei ole vaihtoehto se että me katsomossa odotamme ja katselemme että mitä tässä nyt tapahtuu vaan me haluamme tehdä suomalaisten eteen parhaamme

te perussuomalaiset ette halua selvästikään edes yrittää mutta te ette myöskään ole tänään kertoneet suomalaisille mitä riskejä ja seurauksia teidän omilla vaihtoehdoillanne on

arvoisa puhemies

kun tätä keskustelua seuraa niin jää mieleen että osalle kyllä täällä nämä hallinnontasot muodostuvat tietyt niistä erityisen rakkaiksi kuten keskustalle nyt tämä maakuntataso ja aluehallintotaso

mitä palataan näihin lupaprosesseihin niin perusperiaatteen on oltava että kaikki on tehtävä sen eteen että työpaikkojen syntyminen tässäkin taloustilanteessa ei jää sen paremmin valtion kunnan kuin aluehallinnonkaan jäykkyydestä kiinni

sen takia tämä toteutettu uudistus mikä on tehty niin selkeästi on ollut askel oikeaan suuntaan mutta edelleen riittää skarpattavaa ja lupaprosesseja tulee edelleen selkeyttää kuten hallitusohjelmassakin on sanottu

ideaalitilanne tietysti olisi että niitä tehtäviä voitaisiin tulevaisuudessa osittain siirtää lähemmäs kuntalaisia vähentää byrokratiaa ja tällöin käytännössä tehtäviä voitaisiin hyvinkin siirtää niille vahvoille peruskunnille kun niitä vain saataisiin vielä aikaiseksi

korkea sivistystaso laadukas varhaiskasvatus ja maksuton maailman paras koulutus ovat tulevaisuudessakin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta

arvoisa puhemies

puheet varhaiskasvatuksen romuttamisesta ovat kovaa pelottelua ja aliarvioivat sitä työtä jota päiväkodeissa joka päivä eri puolilla suomea tehdään eli toivoisin että keskustelu siltä osin säilyisi asiallisella ja kunnioittavalla tasolla

toki ne osuvat silloin myöskin kun laajaa isoa maksukertymää keräämmeni toki se osui sillan keräämme keskituloisiin perheisiin

kannustinloukkuvaikutuksista on keskusteltu tässä keskustelussa huomattavan paljon ja ne ovatkin ihan aiheellinen keskustelunaihe koska niitä on paljon tässä valmistelun yhteydessä punnittu

kärkihankkeemme tavoitteena on uuden pedagogiikan uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisaation avulla parantaa oppimistuloksia ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän

esimerkiksi yksinhuoltajien on tämän lain myötä kannattavampaa ottaa työtä vastaan kuin aikaisemmin eli maksut pienenevät näillä kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla perheillä

on hyvin ilahduttavaa että ulkoasiainhallintoa on viime vuosina pystytty uudistamaan siitä huolimatta että se kuitenkin edustaa tällaista perinteistä hallinnon organisaatiota näin ainakin ihmisten mielissä

ja korostan että varhaiskasvatus on maksutonta kaikkein pienituloisimmille eli heikoimmassa asemassa oleville eli tämä niin sanottu nollamaksuluokka säilytetään

on lanseerattu tämä team finland verkosto ja painotettu vahvemmin talouden näkökulmia ulkosuhteissa ja on onnistuttu tukemaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja on lisätty maamme vetovoimaa investointikohteena

ammatillisessa koulutuksessa hallitus on käynnistänyt yhtenä kärkihankkeenaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin jossa koulutuksen sääntely rahoitus ja ohjaus uudistetaan

tämmöinen toiminta antaa rohkaisua siihen että näitä uudistuksia voitaisiin hyvinkin tehdä vielä paljon lisää ulkoasiainhallinnossa

haluaisinkin kysyä ministereiltä tästä ajatuksesta minkä ministeri stubb on lanseerannut jossa on puhuttu tällaisista läppärisuurlähettiläistä ja siitä kuinka suomi voisi olla ilman että meidän täytyy rahaa sinällään lisätä ulkoasiainhallintoon paremmin edustettuna että me voisimme lisätä suomen edustajien määrää tämmöisellä kevyemmällä organisaatiolla ja olla edustettuna vielä useammassa maassa kuin se tällä hetkellä on mahdollista

kansainvälisesti vertailtuna suomalainen varhaiskasvatus on monille muille maille ihanne ja se että meillä varhaiskasvatusjärjestelmä mahdollistaa naisten työssäkäynnin

kaikin tavoin pyrin omassa toiminnassani ministerinä toimimaan sen puolesta että tasa arvo suomessa toteutuisi entistä paremmin ja että naisilla olisi hyvä asema työmarkkinoilla

myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käytännönläheistä yhteistyötä lisätään tukitoimintojen kuten kielikeskusten tilojen kirjastojen ja ict palvelujen osalta jotta opetuksen ja tutkimuksen laadusta voidaan huolehtia

arvoisa puhemies

lisäksi nuorisopuolella erityisesti tulemme kiinnittämään huomiota kärkihankkeeseen yhteisötakuu jonka osalta opetus ja kulttuuriministeriön toimialalla resurssit tulevat ensi vuonna julkisuudessa olleista tiedoista poiketen säilymään ennallaan

haluan vielä palata näihin perustuslakiasiantuntijoiden tulkintoihin

sijaintipaikoista voidaan sopia mutta ei yliopiston tahdon vastaisesti eli me emme voi kävellä yliopistojen autonomian yli emmekä edes halua tehdä niin koska kunnioitamme yliopistojen autonomiaa

näillä toimilla ja alkavalla keskustelulla voimme mennä syvemmälle näihin teemoihin ja kiitän jo etukäteen varmasti monista rikkaista puheenvuoroista

me tavoittelemme vaikeassa taloudellisessa tilanteessakin sitä että yhdessä yliopistojen kanssa vahvistamme suomalaista osaamista korkeakoulutusta ja tutkimusta ja myöskin hallitusohjelman mukaisesti opettajankoulutusta siten että rakennamme yhteistyössä opettajankoulutuksen uudistuksen turvaamme opettajille mahdollisuuden uranaikaiseen kouluttautumiseen

itse asiassa tunnen suurta myötätuntoa savonlinnan kaupunkia kohtaan mistä syystä olen valmis käynnistämään heti keskustelut siitä miten voimme auttaa savonlinnaa tässä vaikeassa tilanteessa